lapsilisäleikkaus kotihoidon tuen leikkaus työmatkavähennyksen leikkaus polttoaineveron korotus autoveron korotus sähköveron korotus

se on muuten aikamoinen pompsi mikä tulee lapsiperheille tässä kokonaisuudessa ja erityisesti niille lapsiperheille joissa käydään töissä asutaan maaseudulla pitkien etäisyyksien päässä ja oma auto on välttämätön kun julkinen liikenne ei toimi

minä ainakin rakastan rautateitä ja on hyvä että niihin investoidaan mutta tietenkin on niitä kohteita suomessa joihin pitäisi investoida vielä enemmän ja jotka ovat nyt jo vuosia olleet niin että niihin ei ole satsauksia tullut

sen vuoksi vähimmäinen asia mitä tässä asiassa voitaisiin tehdä olisi tämä lapsilisien leik kauksen peruuttaminen

kuulun muun muassa tähän suomenselän rautatieliikennetyöryhmään joka pyrkii edesauttamaan sitä että haapamäen radan kehitystä saataisiin parannettua

kaiken kaikkiaan tässä strategiassa on sekä parannettavia asioita että myöskin heikkouksia joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota

esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostamisen peruminen olisi ratkaisu siihen että lapsilisät voitaisiin myös sitten palauttaa ja sitä leikkausta ei tarvitsisi tehdä

siinä olisi paljon enemmän mahdollisuuksia jos junavuorot saataisiin sellaisiksi että junalla pääsisi aamulla töihin ja iltapäivällä töistä pois

hallitusohjelman mukaisesti turpeen energiakäyttöä vähennetään suunnitelmallisesti sen aiheuttamien ympäristöhaittojen vuoksi siten ettei turve korvaudu kivihiilellä

kun helsingissä katsoo näitä suuria kivihiilivuoria tuolla satamassa ne ovat huolestuttavia mutta vielä huolestuttavampaa on se että ne ovat lisääntyneet ja lisääntymässä entistä enemmän myös tuolla maakunnissa missä olisi kotimaisia energiamuotoja käytettävissä

tämähän johtuu siitä että turpeen verotusta on nostettu ja toisaalta taas sitten metsähakkeen tukea on laskettu joten ainakin tässä vaiheessa turpeen ja metsähakkeen yhteiskäyttö on epäedullisempaa kuin kivihiilen käyttö näin kun katsotaan hintatekijöitä

mutta se ristiriita on siinä että jos tätä lasketaan yksi kolmasosa niin kuitenkin kaksi kolmasosaa on edelleen tuontienergiaa mitä suomeen tuodaan joten tässä on ristiriita nimenomaan jälleen tämän kotimaisen työllisyyden ja kotimaisten luonnonvarojen käytön suhteen

edustaja eestilä kuvasi täällä oikein hyvin niitä asioita mitä muun muassa vapo on linjannut sen että halutaan sitoutua siihen että vesistöjä ei kuormiteta yhtään enempää ja halutaan niin sanotusti näistä vanhoista synneistä päästä eroon

sillä puhtaasti pystytään jatkossa myös näitä kotimaisia energiamuotoja kuten turvetta hyödyntämään paremmin

metsäteollisuuden sivutuotteita tulee hyödyntää paremmin kuin mitä tähän mennessä on tehty ja myös kierrätyspolttoaineita tulee lisätä

vielä tähän loppuun haluan sanoa sen että meidän on näitä tukijärjestelmiä edelleen kehitettävä siten että energiapuun tuen heikennyksistä luovutaan siten että energiapuun käytöstä tulee edullista

kaiken kaikkiaan meidän tavoitteemme tulee olla se että kaikki mitä kotimaasta saadaan irti käytetään ja tuontienergian osuutta pienennetään jatkossa

arvoisa herra puhemies

tästä edustaja eestilän nostamasta säätövoimasta

tässä strategiassahan todetaan aivan oikein se että lähitulevaisuudessa tämän vaihtelevatuotantoisen tuulivoiman ja tasaisesti tuottavan ydinvoiman määrä lisääntyy sähkömarkkinoilla mutta samaan aikaan poistuu säätöön kykenevää erillistä lämpövoimatuotantoa ja tästä muodostuu haastava yhtälö johon strategia kuitenkaan ei esitä ratkaisuja

täällä on käyty tänään hyvää keskustelua tästä liikennepoliittisesta selonteosta ja nostettu eri puolilta maata esiin niitä kaikkein tärkeimpiä liikennehankkeita jotka niitä parannuksia ja määrärahoja tarvitsisivat

se esittää oikeastaan siihen vain ongelman

minun mielestäni meidän pitäisikin nyt kansallisesti huolehtia siitä että suomeen syntyy uutta säätöön kykenevää sähkötuotantoa ja mistäs muualta luontevammin ja edullisemmin sitä olisi saatavissakaan kuin vesivoimasta

itse haluan omalta osaltani näistä väli suomen alueen keskisen suomen liikennehankkeista muutaman sanan sanoa ja nimenomaan tästä kokonaisuudesta mitä pitäisi tarkastella aina koko pohjoismaitten keskiosien välillä

edustaja eestilä on tässä kyllä aivan oikealla asialla ja tämä täytyisi saada myös tässä meidän strategisessa linjauksessamme paljon paremmin huomioitua jotta säätövoimaa ja siihen liittyvää vesivoimaa saataisiin entistä paremmin hyödynnettyä

skandinaviassahan on hanke joka ajaa niin sanottua vihreää kuljetuskäytävää midnordic green transport corridor

siellä on havaittu ne suurimmat solmukohdat jotka niitä oikaisuja niin sanotusti tarvitsisivat sekä myös niitä kohteita joihin pitäisi suomenkin puolella satsata jotta koko tätä skandinaavista poikittaisliikennettä saataisiin parannettua

toisaalta myös investointeja tarvittaisiin tälle alueelle paljon koska puolustusvoimat on myös se yksi tekijä joka huomattavasti vähentää työpaikkoja ja verotuloja tältä alueelta

tässä poikittaisliikenteen verkossa suupohjan rata on yhdeksi keskeiseksi tekijäksi nostettu nimenomaan tavaraliikenteen kuljetusten osalta koska se vie kaskisen satamaan

joten jos halutaan säilyttää elinkeinoelämä siellä elävänä ja tuoda niitä mahdollisuuksia sinne kaskisiin kuten koko pohjanmaalle ja tähän väli suomen alueelle niin tämä rata tarvitsisi ilman muuta investointeja

toinen rataosuus on sitten haapamäen rata josta suomenselän rautatieliikennetyöryhmäkin on paljon ääntä pitänyt

toisena sen että kun puhutaan tampereseinäjoki välistä niin silläkin välillä ruuhkaa on junilla kun sovitetaan yhteen niin henkilöliikennettä kuin tavaraliikennettä joten kaksoisraiteeksi tämä haapamäen rata sopisi erinomaisesti jolloin tavaraliikennettä pystyisi sen kautta kuljettamaan mikäli sinne investointeja ja parannuksia saataisiin

jos halutaan ihmisiä raiteille täytyy kalusto saada sellaiseksi ja täytyy saada myöskin liikennevuorot sellaisiksi että myös pendelöintiin voidaan rataa käyttää

siitä täytyy hallitukselle kiitokset antaa että haapamäen rata rahoituksen tälle vaalikaudelle saisi mutta pitkän tähtäimen suunnitelmaa toivoisin niin tämän tavaraliikenteen kuljetusten osalta kuin myös sitten henkilöliikenteen osalta tämän haapamäen radan suhteen

arvoisa herra puhemies

paljon on tässäkin tämän talven aikana keskusteluja käyty ilman että asianomaiset ministerit aina paikalle ovat ehtineet

meidän pitää muistaa se että jos meillä ei ole kannattavia yrityksiä niin ei meillä ole myöskään työpaikkoja tässä yhteiskunnassa

sen vuoksi vaikka nämä asiat ovat kipeitä nämä tehdään ja me haluamme rakentaa sitä parempaa yhteiskuntaa myös niille meidän omille lapsillemme

viime viikolla tulleet linjaukset kyllä herättävät siltä osin jonkin verran kysymyksiä ja aika paljonkin kysymyksiä niin tuolla kuntapäättäjien tasolla kuin maakuntatasolla

yksi semmoinen tärkeä osa sitä ja merkittävä osa on tämä että hallitus on linjannut että sairaanhoitopiirit tullaan lakkauttamaan

arvoisa puhemies

sairaanhoitopiirien lakkauttamisen osalta nämä uudet suunnitellut erva alueet herättävät siinä mielessä kyllä kysymyksiä mitkä tulevat olemaan näiden kuntien tehtävät ja mitkä tulevat olemaan näiden erva alueiden tehtävät

kysyin ministeri wallinilta aiemmin näistä korvaavista toimenpiteistä mitä tapahtuu kun puolustusvoimista joudutaan irtisanomaan henkilöitä

mitä tapahtuu kuntademokratialle siinä tapauksessa mistä näitä erva alueita hallinnoidaan ja kuinka paljon kunnilla on sitten oikeasti vaikutusmahdollisuuksia näillä uusilla alueilla

sairaanhoitopiirien yksi tärkeä osa ovat myös pienet erikoissairaanhoidon yksiköt ja kun sosiaali ja terveysministeri risikko on täällä paikalla haluaisinkin kysyä nimenomaan sitä kuinka tässä uudessa sosiaali ja terveydenhuollon mallissa missä nyt mennään vahvaan perusterveydenhuoltoon ja sitten näihin erva alueisiin aluesairaalat tulevat sijoittumaan

minkälaista aluepoliittista tukea on tulossa näille paikkakunnille joilta puolustusvoimien toiminnat vähenevät

mikä on aluesairaaloitten tehtävä ja onko aluesairaaloilla ylipäätään tulevaisuutta tässä uudessa mallissa

tämä huoli on ajankohtainen muun muassa siksi että omassa kotikaupungissani on yksi näistä pienistä erikoissairaanhoidon yksiköistä ähtärin sairaala joka toimii etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin alaisena

toisena asiana mihinkä myös olisin kiinnostunut saamaan lisätietoa on se että eilisissä helsingin sanomissa oli uutinen sdpstä tulleista hallituslähteiden tiedoista että pakkoliitoksia tullaan soveltamaan kriisikuntiin

pääelinkeino

pakotetaanko myös nyt nämä kunnat jotka ovat kumminkin taloutensa saaneet kääntymään siihen kuntaliitokseen vai saammeko me edetä vapaaehtoisessti niin kuin tässä nyt on kovasti sitä mainostettu että pakkoja ei tule vaan vapaaehtoisesti edetään

kun tämä toinen kierros nyt tässä kuntakyselyssä tulee niin peräänkuulutan kyllä sitä että kuntia aidosti kuunnellaan ei olla vain kuulevinaan ja kun näitä vastauksia annetaan mahdollisesti kirjallisiin kysymyksiin niin kysymyksenasettelu ei voi olla se milloin kuntaliitos on ajankohtainen

nyt oleva puolustusvoimien ruokahuolto siirtyy ensi vuoden alusta leijona catering oyn toiminnaksi

ensi vuonnakin kustannukset tulevat nousemaan eli asia toimii juuri päinvastoin kuin meille täällä vakuuteltiin

räjähdekeskuksen hallinnon suhteen täytyy antaa puolustusministeri wallinille kiitos siitä että hän näki jo olemassa olevan ähtärin esikunnan myös jatkossa sopivaksi hallinnon keskukseksi

vielä suurempi kiitos täytyy kuitenkin osoittaa vanhasen ensimmäisen hallituksen puolustusministerille seppo kääriäiselle jonka kauaskantoisen päätöksen myötä räjähdelaitoksen esikunta ähtäriin tuli ja varikkoa alettiin kehittää hyvin voimallisesti

arvoisa puhemies

esimerkiksi tällä viikolla tehdyn räjähdealauudistuksen myötä työpaikat maaseutupaikkakunnilla tulevat alenemaan paljon

tuolla maakunnassa kun on monttua montun perään ja paikkaa paikan päälle niillä teillä niin eihän se kyllä yrityselämän rattaita pyöritä eikä ihmisten liikkuvuutta edistä että töihin pääsisi

ampumatarvike ja räjähdealan sekä vartioston henkilöstövaikutukset ulottuvat usealle paikkakunnalle

ja kyllä myös näiden maakuntien välisten tieyhteyksien pitäisi olla kunnossa niin että se hyödyttää ja puuta sieltä etelä pohjanmaan puolelta saadaan myös keski suomeen

arvoisa puhemies

tämän suuren puolustusvoimien rakenneuudistuksen myötä ja hallituksen linjaamien säästötavoitteiden vuoksi työpaikkojen määrä tulee vähenemään myös varuskunnissa ja se tulee vaikuttamaan osittain samoille paikkakunnille kuin nyt tehdyt räjähde alan leikkaukset

jo olemassa olevia vahvuuksia siis tulee hyödyntää uudistuksen yhteydessä samalla tavalla kuin nyt tehtiin räjähdealan päätöksen yhteydessä

näitten varuskuntien lakkauttamisten suhteen olisi kyllä hyvä kysyä milloin ne varuskunnat tulevat meidän tietoomme jotka lakkautetaan

kasvurahaston perustaminen on yksi keskeinen asia

olisi kyllä hyvä ainakin eduskunnan tietää niistä etukäteen ettei tarvitse niistä lehdestä lukea sillä olen varma että kyllä ministeri jo ainakin itse tietää mitkä ne varuskunnat ovat ja varmasti useat hallituspuolueitten ministerit ja edustajat tietävät mitä tuleman pitää

ollaan rajoitettu yritystoimintaa esimerkiksi aukioloaikoja alkoholin myyntiluvat on tehty monimutkaiseksi mainonnan kiellot on tehty on kurssia on tutkintoja mitä pitää suorittaa ja maksaa niistä tuhansia euroja

olisi siis reilu peli että se eduskunnalle etukäteen kerrottaisiin

herra puhemies

nykytalouden ilmapiirissä on vaikea sanoa että eläisimme iloisia aikoja

herra puhemies

yrittäjyys on voimaa jossa kristallisoituu ihmisen oma tahto olla oman onnensa seppä tehden sitä työtä mihin itse uskoo mistä itse saa voimaa ja missä itse on vahva

jyrki kataisen hallitus on kuuden puolueen yhteinen jolloin on selvästi huomattavissa kuinka eri aatesuuntia ja ajatuksia on täytynyt paljon sovittaa yhteen jonkinlaisen kokonaisuuden löytymiseksi

yrittäjyyden osalta kataisen hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista jota kuitenkin sovellettaisiin vain osaan suomalaisista yrittäjistä eli osakeyhtiöihin

toiminimenä avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä toimiviin yrittäjiin ja maatalousyrittäjiin kohdistuu vain pääomaverotuksen korottaminen

olen aiemminkin todennut tässä salissa että kun niukkuutta jaetaan on kyse siitä kuinka oikeudenmukaisesti sitä jaetaan

yrittäjä ottaa aina riskin toiminnassaan ja sen vuoksi riskinottajan palkitsemisen on oltava myös mahdollista ja tasapuolista

mikäli osakeyhtiöverokantaa alennetaan myös muissa yritysmuodoissa harjoitetun toiminnan verotusta tulee alentaa samaan tahtiin osakeyhtiöiden kanssa

monet yksinyrittäjät haluavat palkata työntekijän mikä helpottaisi heidän työtaakkaansa ja mahdollistaisi lomien sairauslomien ja vanhempainvapaiden pitämisen tai toiminnan laajentamisen

näin turvataan yksinyrittäjien potentiaalin hyödyntäminen siinä tilanteessa kun on kriittinen hetki yrityksen mahdollisen kasvun ja laajentumisen kannalta